mitä ministeri katainen ryhdytte tekemään jotta ne sadat miljoonat eurot jotka täällä harmaassa taloudessa pyörivät saadaan verotuksen piiriin

te tiedätte että siellä pyörii rahaa mutta nämä päätökset joilla tähän päästäisiin kiinni edelleenkin viipyvät vuodesta toiseen

lisätalousarvio on pahasti myöhässä ja myös määrältään täysin riittämätön tähän ongelmaan nähden

hallitus puhuu nuorisotyöttömyyden poistamisesta tai vähentämisestä mutta se ei anna käytännön välineitä joilla sitä poistetaan

heillä olisi ollut siihen oikeus mutta ei ole rahaa

tämä osoittaa sen että nämä määrärahat kun ennen juhannusta ei tullut lisäbudjettia ovat pahasti myöhässä ja se aiheuttaa tuhansille ihmisille suuria taloudellisia ongelmia

vasemmistoliitto tulee tässä lisätalousarvion yksityiskohtaisessa käsittelyssä esittämään työllisyyteen opiskeluun elikkä yliopistoille ja sosiaalipuolelle sosiaaliturvaan nimenomaan työmarkkinatukeen korotuksia

lisäksi esitämme kuusi perustelulausumaa

tämä hallituksen erittäin minimaalinen työllisyyslisäbudjetti nuorisotyöttömyyden hoitamiseen osoittaa hallituksen ylimielistä asennetta nuorisotyöttömyyttä kohtaan

lisäksi on syytä todeta että kunnat ovat joutuneet entistä suurempiin taloudellisiin ongelmiin eikä hallitus esitä minkäänlaisia toimenpiteitä millä kuntien taloudellista ahdinkoa voitaisiin parantaa

myös tämä tulee aiheuttamaan edelleenkin työllisyyden pahentumista koska kunnilla ei ole rahaa millä he työllistäisivät ja tekisivät uusia investointeja

elikkä pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys pahenevat

tämä on tärkeä huomio että valiokunta otti perusteluissa kannan että nykyistä verotuskäytäntöä ei muuteta elikkä nykyistä verotuskäytäntöä perustelujen mukaan tullaan jatkamaan

vaikka valiokunta ei muuttanut kyseisiä pykäliä niin olemme lähteneet siitä että verotuskäytäntö säilyy

tämä hallituksen esitys parantaa kyllä kilpailuneutraliteettia ja siinä mielessä tämä on kyllä kannatettava

verottaja kuitenkin halusi alun perin pistää kyntensä yliopistojen toimintaan kilpailulainsäädäntöön vedoten ja siinä mielessä yliopistojen toiminta olisi varmasti hankaloitunut jos ministeriön alkuperäistä esitystä olisi noudatettu eikä valiokunta olisi tehnyt perusteluihin näitä kannanottoja mitkä teki

ne huomiot mitä tässä on esitetty siitä että ehkä ei ole tarpeeksi paljon neuvoteltu ahvenanmaan kanssa tästä asiasta voivat varmasti pitää paikkansa

mutta kannatan tämän hallituksen esityksen hyväksymistä sillä mielestäni tämä käytäntö on yksi tapa ja minun mielestäni virheellinen tapa millä veropohjaa murennetaan

sinne jäi kuitenkin yksi erimielisyys opetusministeriön ja valtiovarainministeriön välille tähän elinkeinotoiminnan tulonmäärittelykysymykseen kun näitä harjoittelijoita käytetään

tämä kohta jonkin verran lieveni siitä mitä alun perin valtiovarainministeriön vero osasto esitti mutta edelleenkin siihen jäi tämä ongelma

mieluummin sitten pidetään veropohjaa alempana ja tiivistetään veropohjaa kuin että tehdään erilaisia poikkeuksia ja annetaan erilaisia mahdollisuuksia kiertää arvonlisäveroa

tulen asian toisessa käsittelyssä esittämään että tästä mietinnöstä poistettaisiin se kappale tai ne lauseet jotka koskevat harjoittelutoimintaa ja se vastaa siten opetusministeriön ajamaa linjaa

näin ollen kyllä olen sitä mieltä että tämä hallituksen esitys on hyväksyttävä ja kannatettava ja että tässä myöskin vähän saadaan valtiolle lisätuloja

herra puhemies

pieni ja keskituloisten reaaliansiot laskevat ensi vuonna ja hallituksen veroratkaisut ovat sellaisia jotka eivät kyllä tätä laskua korvaa

onhan se että tässä tapahtuu tämmöistä tavaran kierrätystä että suomesta viedään tavaraa ahvenanmaalle se pakataan siellä ja lähetetään takaisin suomeen ainakin näitä ilmastoasioita ajatellen täysin järjetöntä että tavaraa tällä tavalla kierrätetään

hallituksen ajoitus on ollut täysin väärä